on todella syytä antaakin voimakas tuki

hallitusohjelmassahan on tavoitteena uudet toimintatavat osana sitä on byrokratian purkaminen mikä tarkoittaa tarpeettomien normien purkamista lupamenettelyjen sujuvoittamista ja valitusmenettelyn järkevöittämistä

tässäkin listassa tänään eduskunnassa on tämä henkilökorttilaki mutta sen lisäksi muun muassa kaivoslain muutosesitys joka merkittävästi myöskin konkreettisesti purkaa tarpeetonta byrokratiaa

eli kun usein näkee ettei tässä hallituksessa tapahdu mitään niin kyllä tässä vain tapahtuu ja myöskin konkreettisesti

on ollut eräitä yksittäisiä ristiriitoja jotka ovat yksittäistapauksissa johtaneet oikeusprosessiinkin

valiokunta on huolestunut kuulemisessa esitetyistä laskelmista joiden mukaan palkeiden asiakkaana eduskunnan menot talous ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoidossa tulevat olemaan suuremmat kuin sen toteuttaminen itse ja edelleen joiden mukaan asiakkuudesta ei lähitulevaisuudessakaan tulisi syntymään eduskunnalle säästöjä mikä olisi ollut tärkeä tavoite

kaiken kaikkiaan valiokunta toteaa lopuksi että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia

hallituksella on tässä oikea linja

tuossa edustaja uotila viittasi tähän terrafame oyhyn

me tiedämme että jos ei valtio pysty keräämään veroja ja tekemään budjettia kattavasti ja vastuullisesti niin rahat menevät mustaan aukkoon missä tahansa euromaassa ja euroalueen oloissa

sen tavoitteena on tietenkin sen osalta mahdollisimman hyvä ratkaisu nyt toiminnan turvaaminen ja sitten myöskin valtiovarainvaliokunnalle annettujen selvitysten mukaan minusta oli hyvä kuulla että siinä on varauduttu kaikkiin eri vaihtoehtoihin

katsotteko että euroalueella on riittävästi panostettu hyvään hallintoon kreikan suhteen jotta siellä päästäisiin uudelleen tälle tielle jossa valtio voi selvitä veloistaan

minusta tämmöistä taivastelua mitä edustaja heinäluoma tässä nyt teki voidaan joka istunnossa tehdä mutta kyllä meidän on tärkeätä todellakin saada työllistämisen ja työllisyyden edellytyksiä laajemmin suomessa parannettua

meidän pitää saada suomalainen työ ja tuotanto kilpailukykyiseksi sekä suomessa että ulkomailla ja tässä suhteessa hallituksen linja on oikea

vai kuulisimmeko tänään jotakin rakentavaa en tiedä

harvoin on lisätalousarvio niin tarpeellinen kuin tällä kertaa

todellakin on erittäin tärkeää ja hyvä asia että hallitus reagoi lisätalousarviossa tilanteeseen jotta voidaan sitä salon kaupungin ja salon seudun omaa kehittämissuunnitelmaa viedä eteenpäin

meillä olikin tilaisuus käydä siihen tutustumassa ja todella siellä on yrittäjyyttä nyt viriämässä myöskin ict alalle

mutta miten me voisimme kehittää vielä julkiseen vaikuttamiseen liittyvän rahoituksen avoimuutta tästä ei varsinaisesti ollut valiokunnassa keskustelua mutta minusta on aivan oikein julkisuudessa kiinnitetty huomiota siihen että erilaiset etujärjestöt eivät edes nettisivuillaan oikein julkaise tilinpäätöksiä

kansanedustaja joutuu tilittämään jokaisen kahvikupin erikseen mutta olisi paikallaan että työmarkkinajärjestöt jotka vaikuttavat aika laajalti yhteiskuntaan julkaisisivat nekin tilinpäätöksen ja kertoisivat omasta rahoituksestaan avoimesti avoimemmin kuin tänään

jos se tapahtuisi vapaaehtoisesti se olisi erittäin hyvä asia mutta jos siinä ei tapahdu edistystä niin on syytä sitten harkita jossain vaiheessa tulisiko myöskin tämän julkisen vaikuttamisen rahoituksen läpinäkyvyyttä yhteiskunnassamme lisätä

todellakin myös tarvasjoen kunta koki saman kohtalon

arvoisa puhemies

suomen talous työttömyys ja velkaongelmat johtuvat pitkälti siitä että emme ole vuosiin kyenneet yhteiskuntana uudistumaan

viime vaalikaudella käytännössä lähes kaikki jäi tekemättä

meidän suomalaisten leipä ohenee ohenemistaan jos emme tee rohkeita ratkaisuja

on saatava lisää työpaikkoja palvelut on turvattava heikommassa asemassa olevista on pidettävä huolta ja koko maata pitää kehittää tasapainoisesti

ei ole sattumaa että suuri osa hallituksen uudistuksiin osoittamista rahoista käytetään työllisyyden koulutuksen ja biotalouden yhdistelmään

olemme valtiovarainvaliokunnan tiede ja sivistysjaostossa kuulleet asiantuntijoita ja totta kai nämä säästöt jotka kohdistuvat varhaiskasvatukseen perusopetukseen toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluopetukseen tutkimukseen ovat hankalia ja niillä on oma vaikutuksensa

viittaan tuohon mitä edustaja zyskowicz puhui kreikan saatavista miljardin markan saatavista jos me olisimme yrityksessä niin siellähän saatava merkitään enintään todennäköiseen arvoonsa

suomeen saadaan lisää työpaikkoja kun tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme ja otamme laajan maamme voimavarat täysimääräisesti käyttöön

ehkä isompi ongelma on se että kun kreikka tavallaan jo oli oikealla tiellä hallintonsa ja taloutensa suhteen niin sitten vaalien jälkeen on ollut enemmän liturgiaa ja showta hallitukselta kuin todellista uudistamista ja nyt on todella vaara että kun ja jos rahoja annetaan ne menevät mustaan aukkoon

minä olen huomannut että esimerkiksi sdpn vaihtoehtobudjetissa jota täällä niin tutkimusmyönteisenä mainostetaan otettaisiin puolet suomen itsenäisyyden juhlarahaston pääomasta suomen sadan vuoden itsenäisyyden kynnyksellä

ellei kreikka pysty omaa hallintoaan budjetoimaan vastuullistuttamaan valvomaan omaa julkista ta louttaan niin valitettavasti tämä tie edelleen jatkuu ja me joudumme tästäkin saatavasta ehkä sitten toteamaan että tällä käytännössä ei ole juurikaan arvoa

samaan aikaan on tehtävä suomalainen työ uudelleen kannattavaksi ennen kaikkea madaltamalla työllistämisen hintaa ja purkamalla tarpeetonta byrokratiaa

keskusta vetoaa edelleen sen puolesta että työmarkkinoilla kyetään sopimaan kilpailukykymme parantamisesta

viemällä uudistukset määrätietoisesti läpi valamme uskoa ja luottamusta siihen että suomeen kannattaa investoida luoda työpaikkoja ja rakentaa koteja

sosiaali ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä jotta voimme turvata lähipalvelut jokaiselle suomalaiselle koko suomessa ja myös tulevaisuudessa

jos sote olisi alun alkaen tehty laajassa yhteistyössä yli puoluerajojen olisimme jo pitkällä

rouva puhemies

pitää eduskunnan pöytäkirjoihin myöskin todeta että nyt on tärkeätä että ei voivotella näitä vanhoja eikä nähdä nyt uhkia tässä vaan todella mahdollisuuksia

keskusta pitää tärkeänä että hyvinvointiyhteiskuntaa muutoin uudistettaessa painopistettä siirretään kotien hyvinvoinnin tukemiseen niin lasten nuorten ja perheiden palvelujen kuin omaishoidon parantamisella

se liittyy tietysti näihin muihin toimintatapoihin kuten esimerkiksi normien sujuvoittamiseen lupamenettelyjen sujuvoittamiseen joka voi monissa tapauksissa tapahtua digitaalisesti tulevaisuudessa silloin kun meillä on tämä yhteinen pohja tässä olemassa

että voimia ministerille viedä tätä hallitusohjelman keskeistä hanketta eteenpäin

muutenkin epävarmoina aikoina muutos voi huolestuttaa ja jopa pelottaa koska se merkitsee usein jostain vanhasta luopumista ja kokonaan uuden alkua

arvoisa rouva puhemies

digitalisaatiota voidaan todella hyödyntää lupamenettelyssä

muun muassa brasiliassa digitalisaation hakeminen on voimakkaasti lisääntynyt vaikka siellä ei välineistökään ole ihan kunnossa sen takia että sillä voitiin ohittaa korruptiota vaatinut yksi vaihe

myöskin hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat tässä olleet poikkeuksellisen aktiivisia jotta tämä hanke nyt hyvin etenee

se kertoo sitä että ekp tekee nyt oman osansa ja enemmänkin euroopassa

kyllä nyt on todella tärkeätä nähdä suomen talouden suuri kuva

meillä on todella talous ja työllisyyspolitiikassa vaihtoehtoja mutta kun katsoo vaihtoehtobudjetteja täällä viime syksyltä niin kun meillä on tilanne että kansantalous koko ajan pienenee niin ei kukaan ole pystynyt esittämään mitään oleellisesti erilaista vaihtoehtoa julkistaloudelle

arvoisa puhemies

nyt todella on aika sopia työmarkkinajärjestöjen kesken jossa hallituskin on mukana sellaisesta kilpailukyvystä joka palauttaa uskoa suomen talouteen

elämme murrosaikaa

luottamusvaje on talouden vajeista kaikkein pahin

maahanmuutto koettelee eurooppaa

venäjän talouden kehitys ja kansainvälisen talouden poliittiset riskit luovat epävarmuutta jota on jo pidempään lisännyt britannian huominen kansanäänestys

esimerkiksi globaalia finanssijärjestelmää valvovan oecdn tarkastuskomitean johtaja varoitti hyvin laajalti maailman velkaantumisesta

jättäkää nyt se oppositioliturgia vähemmälle nähkää suuri kuva tuetaan kaikki sitä että me sovimme yhteiskuntasopimuksesta luomme luottamusta suomen talouteen ja siitä jatketaan niin kuin edustaja kalli totesi työllisyyttä parantavilla uudistuksilla ja siten turvataan todella suomalaista hyvinvointia

ensinnäkin on harjoitettava vakauden ja liennytyksen ulkopolitiikkaa jolla suomi lähialueineen pidetään jännitteiden ulkopuolella

toiseksi on laitettava taloutemme ja työllisyytemme oikeudenmukaisesti kuntoon ja huolehdittava siitä että yhteiskuntamme pysyy mahdollisimman ehyenä

uudistukset jäivät tekemättä

uuden keskustajohtoisen hallituksen strategisen ohjelman tärkeimpänä tehtävänä on ollut ja on työllisyyden parantaminen palvelujen turvaaminen ja velkaantumisen lopettaminen

arvoisa puhemies

se luo kilpailukykyä lisää luottamusta vakautta ja ennustettavuutta

kiitos tästä kuuluu ennen muuta liitoille ja pääministerille

nyt on yhteistyössä voimistettava työllisyys ja talouskäännettä

ensinnäkin talouden kasvua tukevat investoinnit on saatava nopeasti liikkeelle

tässä edustaja heinäluoma hyvin selvitti valiokunnan mietintöä erityisesti tätä osaoptimointiin liittyvää korkeakoulukysymystä

tässä ei liene kovin paljon tarpeen todellakaan käydä laajempaa budjettikeskustelua varsinkin kun tässä muun muassa edustaja mattila käytti aivan erinomaisen puheenvuoron

toiseksi työllisyyden parantamisen ja etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen on oltava elokuun budjettiriihen ykkösasia

syyllistyn kuitenkin siihen itsekin toteamalla että tässä tämä pieni polttoaineen hinnankorotus on yksi vaihtoehto ja käypä vaihtoehto tässä kun viime kädessä nyt budjettia tasapainotetaan

nämä ratkaisut voivat vaikuttaa seudullisesti hyvinkin aluekehitystä vahingoittavalla tavalla kun samaan seutukuntaan sattuu ehkä päällekkäin vielä valtion ratkaisuja ja toisaalta yleinen muutos väestökato